siinä meillä olisi varmasti yhteistyötä kaikkien kaakkois suomen kansanedustajien välillä

ykn harteilla on miljoonien ihmisten elintarpeiden jakaminen

tarkoitan sillä että se ei toimi sitä että potilas ei saa hoitoa sillä tavalla nopeammin kuin me olemme ajatelleet silloin kun tätä lakia täällä säädettiin

pitäisi päinvastoin velvoittaa että vr yhtymä oy pitää huolta rataliikenteestä

vaikka tämä vaalirahoituskorruptio onkin kesken jatkokertomukseen tulee varmasti uusia osia niin eduskunnan pitäisi varmasti tässä asiassa olla aktiivisempi kun vielä on koolla tämä eduskunta jota nämä väärinkäytökset ovat koskeneet nyt viimeksi

tämä ei voi olla kestävä tilanne

ne ongelmat jotka johtuvat valtiovallan huonosta rahoituksesta kuitenkin kuvaantuvat vr yhtymän profiiliin ja vr on se jota syytetään

täytyy tulla muutos ja se on se suuri haaste euroopan unionille koko euroopalle koko pohjoiselle rikkaalle maailmalle miten afrikan tilanne pitkällä tähtäimellä ratkaistaan miten ratkaistaan väestöräjähdyksen aiheuttamat ongelmat ja miten ratkaistaan siihen sidoksissa olevat köyhyyden ongelmat

sen vuoksi että jonotus on kääntynyt leikkausjonoista poliklinikkajonoiksi johtuen lain sisällöstä

ja tämä debatti on ollut tietysti tarpeellista sieltä takapenkin suunnasta koska etupuolella olevasta ministeriaitiosta ei ole ääntä kuulunut

meillä ei ole käyttökelpoista määritelmää tällä hetkellä laissa joka ohjaisi siihen kuinka nopeasti potilas pääsee hoidon tarpeen määrittelyyn

se on äärimmäisen ongelmallinen tilanne

varmasti on perusteltua odottaa että tämä asia olisi hallitusneuvotteluissa että se otettaisiin todella hallitusohjelmaan niin että omaishoitajien lukuisat ongelmat ratkaistaisiin

terveyskeskustasolla vastavalmistunut nimenomaan osaamista ja kokemusta vailla oleva lääkäri tulee senioriasemassa olevan lääkärin alaisuuteen ja ansaitsee sitten vielä enemmän kuin tämä seniori

arvoisa puhemies

se pitäisi siihen saada

meillä kansanedustajilla jotka emme osallistu tähän euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan toimintaan on kuitenkin nyt käsissämme huomattavasti informatiivisempi asiakirja kuin aikaisemmin ja täällä on mielestäni aika hienosti tuotu nyt tämä suomen valtuuskunnan toiminta esiin

pulliaisen puheenvuoroon että hallituksella on oma ohjelmansa harmaan talouden hallitsemiseksi mutta hallintarekisteri ja tästä olemme varmaan samaa mieltä ei ole osa tätä vaan se toimii päinvastaiseen suuntaan

näistä myös kumpuavat ilmastonmuutoksen lisääntyminen metsien hakkuut ympäristön pilaaminen pohjaveden kuluttaminen yli sen kestokyvyn

siellä on ainoastaan todettu että kun hoidon tarve on määritelty niin kuuden kuukauden kuluttua viimeistään pitää hoito antaa

kaiken kaikkiaan on siis tärkeätä että me voimme katsoa ja seurata tarkastaa ja tarkastella niiden päätösten tosiasiallista vaikutusta mitä täällä salissa tehdään ovatko ne tehokkaita ovatko ne sitä mitä niiden sanotaan olevan vai onko niissä lähinnä lumevaikutusta ja paljon puhetta vähän konkreettista vaikutusta

lopuksi haluan todeta että tietysti aina kun puolueet ovat oppositiossa tehdään aloitteita mutta sitten tuppaa vain tapahtumaan niin että kun ollaan hallituksessa nämä lakialoitteet eivät sitten kehity hallituksen esityksiksi

siihen liittyy tiettyjä pakottavia määräyksiä mikäli ei pystytä antamaan sitä esimerkiksi sairaanhoitopiirissä pitää se muuten järjestää

toinen on se että hän tulee reppufirman lähettämänä jolloinka hänen palkkionsa saattaa sitten ja palkkansa nousta myös tämän veronkierron kautta

suuri ongelma on tietysti se että melkoinen osa suuri enemmistö omaishoitajista on ilman minkäänlaista tukea

täällä on myös jäljennetty pidetyllä kielellä puheenvuoroja muun muassa valtuuskunnan puheenjohtajan kansanedustaja hurskaisen puheenvuoro

arvoisa puhemies

siinä on todettava se että itse käsittelyn laatuun tämän ei tulisi kuitenkaan vaikuttaa heikentävästi

jos taavitavallinen jossakin päin helsinkiä vaikkapa kalliossa potkii maassa makaavaa tai sen tekee tuolla ylhäällä istuva puhemies niin aina tapahtuu huono asia

hän totesi että suomeen ei tuoda sieltä alueelta yhtään merirosvoa tuomittavaksi suomalaisissa tuomioistuimissa koska nämä rikokset eivät millään tavoin niin kuin hän suunnilleen muotoili koske suomea

näihin vuokralääkäritilanteisiin liittyy myös sairaalapuolella ongelmia

ryhmäteatterissa helsingin pengerkadulla on eduskunta niminen näytelmä jossa myös käsitellään korruptiota erittäin perusteellisesti ja vahvasti argumentoiden

ja aivan oikein tämä ed

todetaan että kun lähete tulee erikoissairaanhoitoon terveyskeskuksesta tai yksityissektorilta niin kahden viikon kuluessa se pitää käsitellä

mielestäni tämä ilmastonmuutokseen vaikuttaminen strategian avulla on tästä valitettava esimerkki

söderman täällä totesi otettu vaarin siitä mitä aikaisemmin on kritisoitu eli tästä informaatiopuutteesta on päästy

silloin hoidon jatkuvuus tiedon siirtyminen muille kollegoille jotka jatkavat päivällä potilaan hoitamista ongelmallistuu

reaalimaailmassa kela sitten maksaa ja on mukana näitä asioita hoitamassa

täällä viitattiin jo siihen että nämä hoidettavat ovat monesti henkilöitä joita on vaikea viedä hoitolaitokseen esimerkiksi sairaalaan kolmeksi vuorokaudeksi ja sitten tuoda takaisin